mutta jos niissä samoissa tiloissa tapahtuu seksuaalinen teko se ei ole paritusta jos se tapahtuu omistajan toimesta mutta jos se tapahtuu työntekijän toimesta se on paritusta

oikea tapa olisi kolmikulmainen pöytä

oikeassa kolmikannassa hallitus valvoo myös kansalaistensa etuutta ja sitä että palkansaajat saavat sellaista palkkaa jolla elää jollei muutoin niin sitten hallitus tuo mukaan esimerkiksi veronkevennyksiä

se on paritusta myös siinä tapauksessa että tämä työntekijä tulee sinne täysin vapaaehtoisesti ja mainostaa itseään niin sanotun sihteeriopiston sivuilla

sihteeriopisto on kansainvälinen ilotyttösivusto ja siihen aikaan kun tein näitä dokumentteja poliisiylijohtajan mukaan siihen ei voitu suomesta käsin puuttua koska serveri on ulkomailla

nykyinen asumistukihan mahdollistaa asumisen myös vähävaraisille mikä on aivan oikein mutta valitettavasti tämä tulonsiirto lihottaa gryndereiden ja asuntokeinottelijoiden kukkaroa

onko paritusta se että sihteeriopiston sihteeri tulee töihin yksityiseen asuntoon joka on vuokrattu sitä varten että sitä vuokrataan sihteeriopiston sihteereille

edustaja mäkelälle haluaisin sanoa jos hän tämän joskus lukee että kunnilla tulee olemaan miljoonia tehottomia kulje mutta kun tulee olemaan miljoonia tehottomia töitä tai sellaisia paikkoja mihin menee rahaa

kun pienet kaupat saavat olla auki silloin kun yrittäjä haluaa pitää niitä auki se tuo työtä ja toimeentuloa ensin yrittäjälle sitten hänen perheelleen sen jälkeen myöskin muille ihmisille

etenkin maaseuduilla kesäaikaan maaseutujen mökkiläiset haluavat että kesäkauppa on auki että sinne pääsee myös lauantai iltana ja perjantai iltana silloin kun on kaupungista mökille ajettu

ehkäpä ei mutta kun sieltä putoaa tämä liikunta pois vaikka sitä lisätään jonkin verran sinne muualle niin täytyy muistaa kuinka huonossa kunnossa meidän varusmiehemme tällä hetkellä ovat siitä on ihan tutkittua tietoa

tämä on erittäin hyvä lakiesitys joka nyt on ja toivon todellakin että tätä ei torpata nytten ylimääräisellä holhouksella

kuinka pitkälle siellä voidaan nähdä paritus tapahtuneeksi

sen lisäksi tämä antaa mahdollisuuden sellaisille pienille yrittäjille jotka yrittävät kauppakeskuksissa sulkea kaupan vaikka sunnuntaiksi

vielä lopuksi arvoisa puhemies yritystuista

silloin jos me puhumme ihmiskaupasta ja jos me puhumme lasten parittamisesta tai vajaavaltaisten parittamisesta olemme todella vakavassa asiassa kiinni ja oikeassa asiassa kiinni

ja vielä yksi asia

jos tämä lisää vuoropäivähoitoa niin sehän tuo vain lisää työtä kunta alalle

mutta toivoisin että nämä asiat joita äsken mainitsin olisivat sellaisia joita me uskaltaisimme ottaa ylös ja puhua niistä ihan niiden oikeilla nimillä

haluamme ennen kaikkea lisätä järjestelmän tehokkuutta

kansalaistaidot ovat taitoja joita tarvitaan nyt ja tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan semminkin kun meiltä viedään nyt myös maanpuolustustyö ja sen harjoittaminen

ymmärrän varsin hyvin poliisin vaikeuden tässä asiassa koska tämä asia ei ole niin yksiselitteinen

tässä asiassa ei ole pelkästään kysymys siitä että on sutenööri ja on tyttö tai poika tai lapsi vaan tässä on huomattavasti enemmän asioita

kela maksun palautus on edelleenkin sidottu alvin alenemiseen ei tosin ilman toista eli ei ole linjaristiriitaa soinin ja eduskuntaryhmän välillä

ja kun nyt on jo kerrottu se että kertausharjoitukset ajetaan alas niin millä tavalla meillä pidetään esimerkiksi lentäjien ammattitaitoa yllä tai joukkojen kuljetusvaunujen kuljettajien ammattitaitoa yllä

minun mielestäni olisi koska kaikenlainen tämänkaltainen kaupankäynti joka tapauksessa on aina naisen arvon alentamista ja se on aina naisen halventamista ja sen ei pitäisi olla tämänpäiväisessä yhteiskunnassa mahdollista

eri asia on sitten jos me nostamme tämän keskustelun sille tasolle että pitäisikö meillä olla varsinaisia sallittuja paikkoja niin kuin joissakin muissa euroopan maissa on mutta se ei ole nytten tämän lakiesityksen kohteena

sinänsä on hyvä että näihin asioihin puututaan ja varsinkin ihmiskaupparikoksiin etenkin kun ne koskevat lapsia ja vajaavaltaisia ja työssä olevia ihmisiä esimerkiksi marjanpoimijoita on löydyttävä keinot ja oikeanlaiset rangaistukset

eli se olisi kyllä aivan ensisijainen asia että se nyt palautetaan viimeistään tässä vaiheessa että tänä päivänä ainakin nämä köyhimmät saisivat sitten tästä jotakin

samaten yhdyn muuhunkin mitä vastalauseessa on esitetty

en puutu uskonnottomiiin mutta muistutan arvon hallituksen puolueita siitä että meillä ei ole hirveän kaukana nyt sellainen aika kun meidän armeijassamme alkaa olla aika paljon sellaisia ihmisiä jotka tunnustavat jotakin muuta uskontoa kuin valtionuskontoa

rajamme ovat auki ja siitä tulee lasku aikanaan kaikilla sektoreilla tavalla tai toisella

arvoisa rouva puhemies

hallituksen toimet muun muassa tässä puolustusvoimauudistuksessa kylvävät kylmää ahdinkoa ja pahaa mieltä perhekunnille tuhansille perheille

edustaja zyskowicz te olette istunut niin kauan aikaa tässä eduskunnassa että te olitte säätämässä sellaista lakia missä sanottiin että tämä opintoraha maksetaan silloin jos saa viisi opintoviikkoa

eikö tämä tarkoita silloin sitä että se on palkkio siitä tehdystä työstä palkkio siitä että saadaan tietty määrä täyteen säädetyssä ajassa

sitten taas vasemmiston tuella tästä maasta on lakkautettu linja autovuoroja vaikka kuinka paljon maakunnista eivät kulje enää bussit sillä tavalla niin kuin aikaisemmin

silloin kun hallitus teki tätä puolustusvoimauudistusta niin luvattiin kompensaatioita

samoja kompensaatioita on luvattu myöskin salon seudulle nokiasta paikkansa menettäville ihmisille

tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden vyöry on pysähtynyt

tässä olisi oiva asia antaa sitä kompensaatiota ja antaa muutakin kuin lämmintä kättä näille ihmisille

aivan oikein niin kuin edustaja lauslahti tässä sanoi miesten keskipaino on todellakin noussut mutta tuskinpa se on noussut keksien takia tai karamellien tai virvoitusjuomien takia eiköhän se ole enemmän noussut oluen takia ja alkoholijuomien takia hiilihydraattien takia

mutta sen me tiedämme että jo tällä hetkellä vastaanottokeskukset ovat olleet ja ovat edelleenkin potentiaalisia nahistelupaikkoja joissa poliiseja tarvitaan silloin tällöin

tämä olisi kädenojennus ihmisille jotka joutuvat myymään talonsa ja ostamaan uuden talon jos tästä saataisiin tämä varainsiirtovero pois

se on ikävä asia että niitä täytyy ottaa pois ja niille ihmisille joita se koskettaa täytyy saada korvaavat vuorot ja korvaavat asiat siten että ihmiset pääsevät töihin ihmiset pääsevät kouluun ja ihmiset pääsevät opiskelemaan

olen kuitenkin täsmälleen samaa mieltä mitä edustaja niikko tuossa sanoi että tämä saattaa olla varsin epätasa arvoinen koska tämä ei koske kaikkia näitä asioita

senpä takia ihmettelen suunnattomasti että tässä laissa pidetään verottomana sellaiset makeiset ja virvoitusjuomat joita käytetään alkoholi ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettujen alkoholijuomien valmistamiseen

me tiedämme että vastaanottokeskuksissa nahistellaan muun muassa sen takia että turvapaikanhakijoilla on erilainen tausta ja yksi suuri syy on se että uskonnolliset erot ovat niin suuret

kyllä tässä nyt vain käy sillä tavalla että jonkun systeemi on korvattava ja se systeemi tulee vielä kannattamaan koska kaikki muut on lopetettu teidän toimestanne

jos puolustusvoimapuolella saadaan tämä lakialoite läpi niin sen jälkeen meillä on pohjaa sille että me voimme vaatia vastaavanlaista asiaa myöskin muille